sitten myös huomautetaan siitä että tähän sisällytetään säännös siitä että lakiin perustuvat toimivaltuudet rajautuvat operaatiokohtaisesti nimenomaisesti näitten operaatioasiakirjojen mukaan

tässä on tarkoituksena yhdistää tieto ja käsittelyjärjestelmiä eli maahanmuuttoviraston ylläpitämän ulkomaalaisasioiden sähköisen asiainkäsittelyjärjestelmän ja väestörekisterikeskuksen pitämän väestötietojärjestelmän tietoja niin että tämä korvaus voitaisiin hoitaa yhdistelmätietojen avulla ilman erillistä hakemusta

tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksi neljä

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on yksimielinen

näin ollen myös kuntien hallinnollista taakkaa voidaan vähentää asiakasprosesseja ja korvausprosesseja nopeuttaa ja vähentää kunnissa tehtävää manuaalista työtä

kunnilla säilyy sitten edelleen mahdollisuus hakea työ ja elinkeinotoimistojen kehittämis ja hallintokeskukselle eli keha keskukselle osoitetulla hakemuksella korvausta henkilöistä jotka kuuluvat laskennallisen korvauksen piiriin mutta joita ei saada poimittua automaattisesti tästä tietojärjestelmästä

haasteita automatisoinnin kattavuudessa aiheuttaa myös se että kaikki turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämisen kautta luvan saavat eivät välttämättä saa henkilötunnusta oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä jolloin tavallaan tämän automaattisen tietojärjestelmän piiriin liittyminen siirtyy ja maksatus seuraa sitten henkilötunnuksen saamista

valtioneuvoston selonteko toteaa että suomen kansantalous perustuu teollisuusmaaksi poikkeuksellisen vahvasti luonnonvaroihin ja niiden jalostamiseen

hallintovaliokunta kiirehtii toimenpiteitä jotta näitä laskennallisia korvauksia tarvitsisi entistä vähemmän käsitellä manuaalisesti

turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut ja kuitenkin esityksen perusteluissa ja saadun selvityksen perusteella on arvioitu että isoissa kaupungeissa edelleen manuaalisesti täytettäviä lomakkeita tarvitaan ja luopuminen voi kestää vuosia

meidän on syytä olla ylpeitä tästä kestävästä metsätaloudestamme ja osaamisesta ja myös sen tulevaisuuden mahdollisuuksista aivan kiistämättä

maa ja metsätalousvaliokunta on lausunnossaan juuri nimenomaan katsonut metsiä tästä kestävän käytön näkökulmasta ja siihen liittyvästä huippuosaamisesta

muitakin kehitettäviä prosesseja tietojärjestelmien ohella on eli tulisi parantaa rekisteröintiä koskevaa tiedottamista ohjata henkilöä tekemään muuttoilmoitus mahdollisimman pian sekä mahdollisuuksien mukaan kehittää henkilötunnuksen hakemismenettelyä

metsäosaamisemme on varsinkin siis jos puhutaan nyt pohjoisesta havumetsävyöhykkeestä huippuluokkaa ja meillä on metsä osattu keksiä uudelleen vuosikymmenten saatossa ja tuotteistaa jalostuksen kautta vientiin

kunnille laskennallisten korvausten saamisen edellytys on että on laadittu kotouttamisohjelma ja on tehty sopimus ely keskuksen kanssa turvapaikan saaneen henkilön kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä

metsien hyvinvointi on meidän hyvinvointiamme ja sekin on se hyvinvointi osa biotaloutta ja tätä kestävää strategiaa

tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa valtakunnallinen kehittämis ja hallintokeskus joka tunnetaan myös lyhenteellä keha ja tämä perustetaan ely keskuksien ja te toimistojen kehittämis ja hallintotehtäviä sekä yleishallinnollisia ohjaustehtäviä varten

vientituotteista jos historiallisesti ajatellaan terva oli aikanaan hittituote niin sanotusti megatrendi tavallaan

muutoinkin väestötietojärjestelmä voi sisältää jonkin verran ei niin ajantasaista tietoa elikkä vähän tämmöistä jälkeenjäänyttä tietoa eli voi olla että kotikunta on merkitty sinne oleskeluluvan saaneelle mutta se ei välttämättä ole kotouttamislain mukaisesti korvaukseen oikeuttava kunta

elinkeinoelämän teollistumisen myötä sen vienti hiipui mutta meillä on ihan lupa odottaa joku tulevaisuuden terva tulevaksi

jos ajatellaan vaikkapa tällä hetkellä puusta valmistettuja biokomposiitteja joilla on jo pystytty testeissä korvaamaan metalleja ne ovat lujia

valiokunta tähdentää että tämä automatisointi tulee suunnitella ja toteuttaa toiminnallisesti ja teknisesti siten että nämä eri tietojärjestelmistä kerättävät yhdistelmätiedot ovat ajantasaisia koska ne ovat maksatuksen perusteena ja ovat sitten oikeita tietoja eikä kunnille aiheuteta sitten näistä riippumattomista syistä korvausten palautusvelvollisuutta

arvoisa puhemies

kasvua tavoittelevalta hallitusohjelmalta olisin toivonut toisenlaista talousarvioesitystä sellaista joka koskisi koko maata tasapuolisesti

meillä on jopa niin sanotusti puukeittiö elikkä puukeittiö niiltä osin kuin on korvattu metallisia osia

talous ja henkilöstöhallinnon tehtävien lisäksi keha hoitaisi myös viestintä ja koulutustehtäviä sekä tietohallintopalveluja

nämä innovaatiot odottavat nurkan takana

tällä uudistuksella pyritään turvaamaan ely keskusten ja te toimistojen resurssien riittävyys ja palvelujen laatu eli näiden varsinaisten subs tanssitehtävien hoito koska toimintamenoihin kohdistuu merkittäviä vähennyksiä

hallitusohjelmassa luvattu elinkeinoelämän vahvistuminen kuntauudistuksen myötä ei nouse selkeästi esille mitä täälläkin on debatissa tavoiteltu

se on myös osa näitä kasvun mahdollisuuksia luonnonvarataloudessa vaikka ehkä vesistön kautta ei niin suurta potentiaalia ole koskaan odotettavissa suomessa kuin metsistä

näin kyllä varmasti hallintovaliokunta tämän vakavasti ottaa ja käsittely aloitetaan

on tärkeää että kuntauudistuksen käynnistyessä jossain vaiheessa sen vaikutusta seurataan tarkkaan ovathan kunnat se suorittava porras

valiokunta otti kantaa vielä kuntapaikkojen myöntämiseen sikäli että kuntapaikoista on ollut jo vuosia pulaa

mutta olisin nyt kysynyt vielä tästä esityksestä ja tämän nykytilan arvioinnista tai oikeastaan tästä direktiivin täytäntöönpanosta kun tänne on pohdiskeltu että kattavan kansainvälisen vertailun tekeminen on ollut kuitenkin lähes mahdotonta koska kaikki jäsenvaltiot ovat samanaikaisesti tahoillaan pohtineet kansallisen lainsäädännön muutostarpeita ja niihin ei ole käytännössä päästy tutustumaan

valtiokunta suhteen määrittelyssä tulee tunnustaa kuntien ja kuntapäättäjien merkittävä rooli yhteiskuntamme pelinrakentajina kun ne organisoivat suurimman osan kunnallisista palveluista

ehkä laskennallisten korvausten tason jälkeenjääneisyys on ollut yksi syy siihen etteivät kunnat ole olleet kovin halukkaita tekemään näitä sopimuksia ely keskusten kanssa

sitten biopolttoaineista on edelleen todettava että vaikka varmasti siis voidaan pystyä nanoteknologian nanosellun kautta korkeamman jalostusasteen tuotteisiin kuin siihen että puuta poltetaan erinäisissä muodoissa tai käytetään liikennebiopolttoaineena niin on se kuitenkin mielestäni paljon parempi vaihtoehto siis kehittää biopolttoaineeksi kuin se että me poraamme öljyä edelleenkin aika arveluttavista paikoista kuten merenpohjista tai jos ollaan menossa tuonne herkälle arktiselle alueelle

jos sitten taas ajatellaan sitä että tähän sopimukseen liittyy nimenomaan tämä kotoutumisen edistäminen ja siihen on yksi tärkeä instrumentti kotoutumiskoulutus niin työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen vähäisyys usealla paikkakunnalla on osaltaan vaikuttanut ja vaikeuttanut näitten kuntasijoitussopimusten aikaansaamista

mikä nyt on sitten eun muitten jäsenvaltioitten tilanne ja liittyykö tähän myöskin sitten pohdinta tästä taakanjaosta mitä keskustelua myöskin tällä hetkellä euroopan unionissa käydään

on arvioitu myös että kotoutumiskoulutuksen tarve tulee merkittävästi kasvamaan tulevien vuosien aikana joten lisäresursointi ja järjestelmän joustavoittamisen tarvetta on myös jatkossa

valiokunta pitääkin tärkeänä että nämä henkilötyövuosivähennykset toteutetaan eläköitymisen ja tehtäväjärjestelyn avulla

suomella olisi siinä juuri mahdollisuus olla osaamisen kärkenä ja kun meillä on jo jalostustoimintaa polttoaineiden osalta muutoinkin merkittävästi niin sieltä todellakin saataisiin myöskin päästövähennyksiä kun ajatellaan liikenteen päästöjä kuinka paljon liikennettä on maailmassa euroopassa suomessakin

tämä vie pohjaa ilmastotavoitteiltamme ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseltä joka on nimenomaan eun tavoite

mielestäni energia tulee tuottaa siellä missä se kulutetaan

tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

uusi virasto määritellään siis ely keskusten ja te toimistojen yhteiseksi keskukseksi ja se tarkoittaa ensisijaisesti sitä että kehan tehtävänä on hoitaa ely keskusten ja te toimistojen yhteisiä yleis hallinto ja palvelutehtäviä ja näihin liittyvää ohjausta

valtionhallinnossa keha toimii työ ja elinkeinoministeriön alaisuudessa sillä tämä yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ ja elinkeinoministeriön toimivaltaan

tulevaisuusvaliokunnan konkreettiset askelmerkit on mielestäni todella hyvin laadittu ja toivon että nämä alkavat niin sanotusti elämään käytännössä ja elinkeinoelämässämme

sieltä tulee niitä kipeästi kaivattuja veroeuroja

tähän voisin vielä vain sitten lisätä sen mitä maa ja metsätalousvaliokunta lausunnossaan otti esille että vaikutetaan eu tasolla edelleenkin niin että metsäpolitiikkamme hyvät käytännöt siirtyvät euroopan unioniin päin ja metsäpolitiikkamme säilyy mahdollisimman pitkään ja perusteiltaan kansallisena

hallintovaliokunta toteaa että keha on valtion keskushallintoon kuuluva palvelukeskustyyppinen virasto mutta poikkeaa palvelukeskusvirastosta siinä että tämän tehtäviin kuuluu antaa kuitenkin tarpeellisia yleishallinnollisia ohjeita niin kuin edellä mainitut talous ja henkilöstöhallinnon ohjeet asiakirjahallinnon tiedon ohjaussuunnitelma ja tietoturvaohje joilla on merkitystä henkilöstön tasapuolisen kohtelun ja ylipäätään hallinnon toimintatapojen ja hyvän hallinnon kannalta

tarkoitus on toimia siis verkostomaisesti monipaikkaisessa työyhteisössä jossa virkamiehet ovat samanaikaisesti useassa eri yksikössä

esityksen perusteluista ilmenee että keha ei ole itsenäinen kirjanpitoyksikkö vaan se muodostaa kirjanpitoyksikön yhdessä ely keskusten kanssa

kehalle kuitenkin asetetaan toiminnallisia tulostavoitteita ja tuottavuuden kehittymistä seurataan mutta sille ei aseteta valtion talousarvioasetuksen mukaisia yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita vaan se vaikuttaa ely keskusten ja te toimistojen kautta näitten toimialojen vaikuttavuuteen

kiitoksia ministerille uskon vahvistuksesta siihen että eussa saadaan myös säädöksiä vähennettyä ja jos voitte niin lähettäkää kuuta kiertämään sitten kansallista metsäpolitiikkaamme uhkaavat säädökset

kehan tavoitteet käsitellään valtakunnallisessa ely keskusten johtoryhmässä ja näin ollen ely keskusten johtoryhmällä on tärkeä rooli kehan ohjauksen tukena

kyllä tekin varmaan tiedätte montako henkilötyövuotta tulee lisää valvontaa tämän kansallisen lainsäädännön myötä

olen itsekin maakuntahallituksen jäsen pohjois pohjanmaalla ja minusta tässä on hirvittävän hienosti sanottu heti alussa perusteluissa että korostaa maakunnan liittojen itsehallinnollista roolia nimenomaan niin että se asiantuntemus siellä alueella saa nousta näkyviin

sitten valiokunta myös toteaa että parhaillaan on käsiteltävänä esitys aluehallintovirastoista annetun lain ja ely keskuksista annetun lain muuttamisesta jolla puretaan tämä kolmiportainen ohjausjärjestelmä kaksiportaiseksi ja sitten tämän uudistuksen yhteydessä on myös mahdollista antaa ely keskusten johtoryhmää koskevia säännöksiä

jos tämä lisävalvonta lisähallinnointi lasketaan sille voidaan varmaan laskea hintalappu niin paljonko tämä tuottaa sitten maatalouteen lisäarvoa eli paljonko tämä tuottaa maanviljelijälle sinne viivan alle lisää tuloa ja kuka tämän hallinnoinnin maksaa

elikkä elintarviketurvallisuuden selonteko ei voisi tulla tässä valitettavassa mielessä ajankohtaisempaan aikaan kun olemme juuri kuulleet uutisista näistä niin sanotuista myrkkyvihanneksista

no minä en usko myöskään että maakuntahallitukset ja maakuntaliitot olisivat tarkoitan siis että olisivat tahallaan tekemässä laittomuuksia tai yllyttämässä ketään ylilyönteihin enkä ole kyllä kuullut tuolla omassa maakuntahallituksessa esimerkiksi vasemmistoliiton tai sosialidemokraattien erityisesti tätä esitystä kritisoineen

selonteosta haluan nostaa ensinnäkin maininnat elintarviketurvallisuuteen liittyvän lainsäädännön kehittämistyöstä kansallisesti ja euroopan unionissa ja haluan tähän lisätä myös euroopan neuvoston parasta aikaa tekemän työn muun muassa nanoteknologian osalta

kehan palvelukseen siirtyvä henkilöstö tulee työ ja elinkeinoministeriöstä sitten nyt purettavasta koulutus ja kehittämiskeskus salmiasta ely keskuksista ja te toimistoista

tässä nanoteknologiassa ollaan uuden osa alueen kanssa tekemisissä terveyden ja myös tietenkin elintarvikkeiden kanssa kuten myös monen muun elämän osa alueen kanssa

sitten haluan taas kerran todeta salikeskusteluun viitaten että eihän tässä olla yhtään myöskään ympäristölakeja luonnonsuojelulakeja ilmastolakia purkamassa muuttamassa ja tässä uudessakin tilanteessa säilyy valitusoikeus mihin valiokunta on myös kiinnittänyt aivan oikein huomiota

mutta euroopan neuvoston tekemä työ on sikäli tärkeää että siihen kuuluu euroopan läheisiä maita joidenka kanssa olemme ruuan tuonnin ja viennin kanssa tekemisissä

valiokunta haluaa kiinnittää huomiota hyvän johtamisen ja selkeän esimiessuhteen merkitykseen tällaisessa verkostotyyppisessä organisaatiossa

tämä metsälaki on kyllä hyvä uudistus sen takia että se antaa metsänomistajille enemmän vastuuta ja mahdollisuuksia hoitaa omaa omaisuuttaan sillä tavoin että järkevä metsätalous ympäristönäkökulma ja myös riistatalous voidaan ottaa huomioon

muutamia muutoksia valiokunta on tehnyt tarkentaen tehtävien siirtoa maksatuksia ja tee maksatuksiin liittyviä takaisinperintään

tässä on jo todettukin useammasta suusta tämä muuttuva tilanne elikkä valituslautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden siirtäminen alueellisille hallinto oikeuksille mikä on oikeudenhoidossa muuallakin kuin maa ja metsätalousvaliokunnan hallinnonalalla ollut tavoitetilalla ja tätä lainsäädäntöä on muutettukin

nanoteknologia on juuri sitä missä tarvitsee tunnistaa ajoissa uusien säädösten tarve ja vanhojen muutostarpeet kuten selonteossa todetaan ja samasta varmaan on osaltaan myös kysymys kun puhutaan verkkokauppaan liittyvistä haasteista elintarvikekaupassa

palaan tämän viikon maanantaihin jolloin pohjois pohjanmaan liitossa käsittelimme liiton talous ja toimintasuunnitelmaa ja maakuntakaavoituksen vaihetta ja kyllä minun on todettava ilokseni että se oli mielestäni oman maakuntani näköinen

näihin tehtäviin takaisinperintää koskien tukien ja korvauksen myöntämistä maksamista ja takaisinperintää ja on tehnyt sitten näihin muutosehdotukset

uskon että sieltä meidän kaikkien maakunnista juuri nousee sitä näkemystä miten elinvoimaa kehittää miten elinkeinoelämää kehittää

mitä lyhyempi matka ruuan alkuperästä ruokapöytiin on niin sitä terveellisempää ruoka taitaa olla meidän hyvällä käsittelyllä mihin suomessa olemme tottuneet

jatkossa on tietysti tärkeää aivan niin kuin edustaja korhonen ja valiokunnan puheenjohtaja totesivat että valiokunta on kiinnittänyt huomiota että valitusasioitten asianmukaista käsittelyä seurataan ja juuri niinkin että sen asiantuntijuuden tulee olla jatkossakin elinkeinonharjoittajien turva

jos me haluamme tehokkuutta edistää ja saavuttaa muun muassa lämpöyrittäjyydessä ja bioenergiassa edistysaskelia niin se kyllä edellyttää joitakin muutoksia metsänomistuksessa

suomalainen kunnallinen itsehallinto on hyvin arvokas osa kansanvaltaamme ja olen ylpeä suomalaisista kunnista

ja tässä kohtaa viittaan tietenkin järkevyyteen joka kohdistuu yhteismetsiin ja niiden verotuksen pitäisi ohjata sitä että myös kaupungit ja ihmiset lähtevät panemaan yhteismetsiin omaa siemenmetsäänsä jolloin se saadaan ammattimaisen metsänhoidon piiriin

uuttakin lainsäädäntöä tarvitaan varmasti ja yli sadan kansanedustajan allekirjoittama edustaja kalmarin lakialoite ruuan alkuperämerkinnöistä on erinomaisen tervetullut elintarviketurvallisuuteen

kuten valiokunta keskusteli näistä riista ja kalatalousasioista voidaan todeta että varmasti siellä seuranta on tärkeää koska vaikka kieli poskessa nyt todetaan että kylläpä kalastusasioista aina mehevä riita saadaan aikaiseksi sekin on tärkeä osa alue suomessa samoin kuin täällä viitattiin hirvilupiin että hirvilupien saaminen tapahtuu metsästysajan puitteissa kuten aiemminkin

toki siihen sisältyy myös kemera lainsäädäntö jota hyödyksi käyttäen voidaan näitä porkkanoita rakentaa mikäli siihen riittää rohkeutta ja uskallus

mutta varsinainen asia on metsälain yksi kohta joka liittyy kahteen seikkaan

oikaisuvaatimuksen käyttöalan laajentaminen ensi vaiheen oikeusturvakeinona tuonee lisäarvoa nopeuttaessaan asioitten käsittelyä mutta niin kuin on todettu myös kaikkeen ei oikaisuvaatimus sinänsä tietenkään sovellu

pahoittelen että en ehtinyt ministerin esittelyä tästä kuulemaan hallintovaliokunta oli silloin muualla suurimmaksi osaksi mutta mielissäni tätä hallintovaliokuntaan nyt sitten odotan

arvoisa rouva puhemies

edustaja tuppurainen täällä ihmetteli että perussuomalaiset ryhmäpuheessaan kaivoivat esiin arvostetun ministeri lipposen ei nyt ihan niinkään vaan lipposen hallituksen työt ja puheenjohtaja rinne kaivoi sitten esille jo santeri alkionkin

porotaloudesta on vielä pohjoisen ihmisenä todettava se että nyt kun pohjoisessa lapin ja oulun hallinto oikeudet yhdistyvät on tärkeää niin kuin tietysti lakiesitys ja valiokunta ovat ottaneet huomioon että nämä porotaloutta koskevat valitukset tulevat jatkossa käsitellyiksi ehdottomasti rovaniemellä samoin kuin kolttalain nojalla ratkaistavat asiat

edustaja brax totesi tässä jotenkin siihen tyyliin että kuntademokratia vaikuttaisi hautautuvan osittain kunnallisiin yhtiöihin

tämä yhtälö ja se miksi nostin nämä kaksi asiaa esille liittyy sillä tavalla metsälakiin että meillä on yli miljoona hehtaaria sellaisia suoalueita jotka on ojitettu ja joissa metsän kasvu on talousnäkökulmasta kyseenalaista ja nyt kun tässä metsälaissa on asetettu tietty raja arvo niin tämä raja arvo jonka suuruudesta tai pienuudesta voidaan olla monta mieltä saattaa tulevaisuudessa muuttua aivan oleelliseksi sen takia että hallitustenvälinen ilmastopaneeli aikoo ottaa ennallistetut suot todennäköisesti plusperusteeksi hiilipäästöjä laskettaessa

niitä on nyt leikattu tällä hallituskaudella rajusti

hän puhui sitten myös tästä sidonnaisuuksien selvittämisestä ja jotenkin kun tätä keskustelua täällä on kuulostanut niin tuntuu että ei siitä kauhean isoa kismuraa eri puolueitten välillä ole ja toivottavasti edustaja braxin edustama puolue tämän asian sitten valiokunnassa esille ottaa jos tarpeelliseksi näkee

valistusta tarvitaan edelleen paljon myös kuntien hankintoihin

suomi on pitkä maa ja porotalous pohjoisessa asiantuntemuksineen

jos ajatellaan isoja kaupunkeja jotka valmistavat kymmeniätuhansia ruoka annoksia päivittäin niin jospa vain yhä enemmän ymmärtäisimme luottamushenkilöinäkin vaatia valtuustoistamme päätöksiä joilla turvaamme lähiruuan tämän merkittävän lisän ruokaterveyteemme nimenomaan päiväkoteihin sairaaloihin työpaikkaruokaloihin ja vanhainkoteihin

perussuomalaiset ovat puolueena edelleen pienen ihmisen puolella emmekä pidä eläkeläisiä minään irrallisena osana kansaa vaan sinä osana kansaa joka rakensi tämän maan

ot taen tosiaan huomioon että on julkisuuteen tulleitten tietojen mukaan ely keskuksissa käytännössä tulossa lomautuksia on nyt hyvä että tässä on ainakin selkeät suuntaviivat

mikäli tulkitsin oikein tuota kuntalain lausuntokierrosta katselin että puolueet olivat siitä antaneet lausunnon mutta en ainakaan vihreitten lausuntoa löytänyt tuolta valtiovarainministeriön sivulta

tämän esityksen perusteella ja sen mitä asiantuntijakuulemisissa tuli esille on mahdollista nimenomaan lisätä resursseja sinne substanssiosaamiseen mitä ely keskuksissa varmasti ihan kipeästi tarvitaan